en siis oikein käsitä minkä takia tämä osa tästä sosiaalialan koulutuspolusta on jäänyt nyt täysin tämän lakiesityksen ulkopuolelle

edustaja taavitsainen hyvin kuvasi omassa puheenvuorossaan niitä tuntemuksia joita esimerkiksi postin työntekijöillä on viimeisen vuoden aikana ollut ja joista itsekin olen saanut hyvin paljon viestiä

toivon että valiokunta korjaa tämän omassa kuulemisessaan ja pyytää kuultavakseen esimerkiksi sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston edustajaa

siellä siis työntekijöillä on kova halu palvella kansalaisia toteuttaa se velvoite joka itse asiassa pitkän perinteen myötä on myös heille ylpeydenaihe mutta arki arjen realiteetit ovat tehneet lähestulkoon mahdottomaksi näin toimia

edustaja lauslahti on poissa edustaja joanna ja poissa edustaja tolppanen olemme oppineet

siitä johtuvat esimerkiksi nämä jatkuvat jakeluongelmat jotka sitten osaltaan ovat murentamassa kansalaistenkin luottamusta postiin

jos nyt ajatellaan tämän toisen vaiheen viisipäiväisen jakelun osalta mahdollisia muutoksia joita täälläkin tänään on kovasti yritetty kysyä niin kyllähän se herättää myöskin paljon lisäkysymyksiä juuri jokaisen kansalaisen oikeudesta luottamukselliseen viestintään

tultaisiinko mahdollisesti viisipäiväisen jakelun purkaminen toteuttamaan esimerkiksi osa aikaisella työllä joka tarkoittaisi sitä että työntekijöillä ei osa aikaisina olisi enää mahdollisuutta sellaiseen palkkaan jolla he voisivat elää

ja kyllä tosissaan on otettava myöskin tämän viisipäiväisen jakelun loppumisen osalta kriisi lehtitaloille erityisesti harvaan asutuilla alueilla

on puhuttu hyvin paljon median murroksesta viime vuosien aikana ja sähköinen maailma aivan varmasti tulee mutta kyllä viisipäiväinen jakelu on tärkeä osa lehtitaloillekin ja tämä vaikeuttaisi entisestään heidänkin toimintaansa

arvoisa puhemies

kannatan edustaja kiljusen tekemää esitystä

sitten jos mennään tähän hallituksen esitykseen joka nyt on käsittelyssä niin tähän asti on ajateltu että postitoimilupien myöntäminen on yhteiskunnalliselta painoarvoltaan erittäin merkittävä päätös ja siksi juuri siksi postitoimiluvat on myöntänyt valtioneuvosto

edustaja jalonen on salissa ja valiokunnan puheenjohtajana hän voisi pitää nyt huolen tästä edellisten valiokuntien tärkeästä tärkeästä linjauksesta

arvoisa puhemies

juuri näin kuin edustaja tolvanen täällä totesikin että tässä joutuu tekemään näitä erotteluja vaikka kaikkien toimien takana on lapsen suojeleminen ja aivan kuten edustaja myllykoski totesi niin eihän mikään saisi olla esteenä tai syynä sille etteikö kaikista näistä asioista voitaisi nyt puhua tässä samassa kohtaa

toivon nyt tässä lähetekeskustelussa kun tämä asia lähtee valiokunnan käsittelyyn että valiokunnan puheenjohtaja pitää huolen siitä että jatkossakin tämä periaate ja tavoite toteutuisi

lopuksi on aivan pakko kyllä sanoa koska täällä on käyty niin paljon keskustelua tästä viisipäiväisyydestä ja sen jatkosta tästä postin ammattiliiton reitti lehden tekemästä kyselystä juuri ennen vaaleja

ainoa huoleni on oikeastaan se että tiedän tämän harrastustoiminnan kautta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön estämisen keinojen olevan tällä hetkellä vielä täysin löytämättä

näitten keinojen etsimiseen järjestelmän luomiseen joka olisi toimiva ja todella sitten estäisi hyväksikäytön voi mennä tovi

kokoomus oikeastaan ainoana puolueena totesi niin että toistaiseksi ei ole erityistä tarvetta vähentää jakelutiheyttä mutta luenpa täältä nyt esimerkiksi keskustan vastauksen

kuten tiedämme lainsäädäntötyö on usein hidasta ja sen takia toivonkin että tämä aloite ja tämän aloitteen muutokset eivät nyt jäisi sen muun työn alle

viisipäiväiselle jakelulle on kuitenkin yhä tarvetta jo siitäkin syystä että suureen osaan suomea sanomalehdet jaetaan postijakelun yhteydessä

siksi omassa puheenvuorossani esitin että näitä ei ehkä nyt tässä kompattaisi yhteen vaikkakin tärkeitä ovat myös nämä asiat

myöskin perussuomalaiset ovat todenneet että kyllä postilain yleispalvelu velvoittaa jakamaan yleispalvelukirjeet viitenä päivänä viikossa ja postilain yleispalveluvelvoitteesta tulee jatkossakin pitää kiinni

esimerkiksi yksi lakialoite koskee perhepäivähoitajien puolisoiden rikosrekisteritaustan selvittämistä joka myös on yksi ryhmä jossa lapsi on perheessä ja perheessä on aikuinen jonka rikosrekisteritaustaa ei ole selvitetty

näin ollen näiden vastauksien osalta luotan kyllä nyt siihen että hallituspuolueet pitävät tämän linjansa ryhdikkäästi myös lain toisen vaiheen käsittelyssä

mutta haluan vielä korostaa että tässä on kyse nykyisin olemassa olevan lain muutoksesta ja pelkästään lakiin tehtävästä sanallisesta muutoksesta ei koko järjestelmän muuttamisesta

nykyisellään ei ole resursseja tehdä tätä työtä niin kuin haluttaisiin ja lainsäädäntömmekään ei sitä tue

esimerkiksi lapsen kuulemista ei nykyisellään tehdä ja lapsi on tässä asiassa oleellinen häntä lastenvalvojan tulisi pystyä kuulemaan

yksi tapaaminen lastenvalvojalla on suuremmassa kunnassa tällä hetkellä todellisuutta ja siinä sovitaan avioerotilanteessa lapsen tapaamisesta ja huollosta

diabeetikko käyttää insuliinia verenpaineesta kärsivä saa siihen tabletin lääkkeen jolla pystyy alentamaan verenpainetta

monella tässä salissa istuvalla erityisesti keskustapuoluelaisilla olisi ollut halutessaan mahdollisuus parantaa näiden ihmisten asemaa mutta eipä ole haluttu

kuten täällä ovat useammat edustajat jo todenneet ruoka on keliakiaa sairastavalle se ainoa lääke jota hän voi käyttää sairautensa hoitoon

tuntuu vähän oudolta että nyt ikään kuin ollaan kateellisia siitä että toiset tekevät sen minkä lupaavat ja lähtevät puheiden sijasta toimenpiteisiin

näin ehkä keskustelun loppupuolella haluaisin myös sanoa muutaman sanan uudistuksesta jota nyt sitten oppositiolle on tarjottu

se on parantumaton autoimmuunisairaus aivan kuten on ms tauti tai diabetes joiden vakavuutta me emme kiellä emmekä kiistä

arvoisa puhemies

tämä on hyvä uudistus ja kuten edustaja saarinen aikaisemmin totesi tässä tietenkin oppositiopuolueet saavat nostaa esille ainoastaan ne omat vaihtoehtonsa

edustaja turuselle on nyt tehtävä ensiksi selväksi että eläkkeensaajan asumistuki on henkilökohtainen ja yleinen asumistuki on perhekohtainen

miksi siis kiistämme sen keliakian kohdalla varsinkin kun tiedämme että hoitamattomana se aiheuttaa osteoporoosia lapsettomuutta ja suoliston syöpää ja kaikkien näiden hoitaminen maksaa yhteiskunnalle enemmän kuin keliakiaa sairastavan lääkkeen osittainen korvaaminen eli ruuan ja ruokavalion korvaaminen

voisinkin tässä ehkä esittää toivoa tai jäädä herkuttelemaan sellaisella ajatuksella että josko ensi vuonna tämä keskustelu käytäisiinkin sillä tavalla että oppositiopuolueiden olisi yhdessä pitänyt luoda vaihtoehtobudjetti jolloin jouduttaisiin tekemään niitä kompromisseja joita hallitus joutuu tekemään

arvoisa puhemies

tiedän että edustaja mäkelä on kokenut ja vaikutusvaltainen kokoomuspoliitikko ja siksi minun on vähän vaikea uskoa sitä että lakialoitetta tehdessään hän ei olisi ollut tietoa tästä hallitusohjelmassakin jo tehdystä kirjauksesta ja siitä että tämän lain saamme tänne eduskuntaan

se on liikennemäärään suhteutettuna yksi vaarallisimpia suomalaisia valtateitä

suomessa on maailman paras diagnostiikka ja sen avulla on pystytty tunnistamaan keliakiaa sairastavia ja sen avulla me myös olemme pystyneet estämään sairastumista muihin sairauksiin ja siten myöskin säästämään

kyllä se pikkuisen auttaa siinä työttömyyden alussa sitä toimeentuloa

niin tai näin joka tapauksessa nyt sitten lain muodossa saamme tämän varsinaisen lakiesityksen kautta sitten asian laajempaankin pohdintaan

pelottelu on myös alhainen keino nostaa puolueen kannatuslukuja ja siltä tämä nyt tuntuu että pelon voimalla on saatu ihmiset jopa mielenosoituksiin

myös ehdotetaan että työntekijän jonka palkkaa on alennettu määräaikaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyisi palkan alentamista edeltävän tilanteen mukaan

pienituloiset ihmiset eläkeläiset jotka sairastuvat joutuvat käymään pitkän matkan päässä hakemassa ensinnäkin sen palvelun itselleen saavat lisää lääkkeitä kenties ovat sairaalassa

välillä tuntuu että meillä on tällä hetkellä yhteiskunnassa vallalla tämmöinen niin kuin viljaton ruokavaliobuumi ja tuntuu että ikään kuin se on vähän ehkä hämärtänytkin meidän ymmärrystämme siitä että kaikkien kohdalla ei ole kysymys omaehtoisesta valinnasta vaan pakosta

siellä todella nousi esille muutamia sellaisia asioita joita toivon että mietitään kun lakia sitten vielä ministeriössä valmistellaan

tällainen huhuihin pohjautuva keskustelu tuntuu oudolta tällä tasolla ja sen huomaa myös keskustelusta että se kumpuilee lastensuojelusta kotihoidosta tasa arvosta työelämään ja niin edelleen

yksi on täällä jo noussut asia eli tämä työpaikkojen ja työtuntien määrän lisääntyminen

ja silloin kun kyseessä on pienituloinen ihminen opiskelija eläkeläinen lapsiperheen yksinhuoltajaäiti tälläkin korvauksella on merkitystä

peruspalveluministeri nosti perheen ja työn yhteensovittamisen esille ja uskonkin että on tärkeää että saamme muutettua järjestelmää ja yhteiskuntaa jokotai yhteiskunnasta sekäettä yhteiskuntaan eli niin ettei olla joko työssä tai perheen kanssa kotona vaan on mahdollisuus olla sekä työssä että perheen kanssa kotona

infra oyn perustaminen ja sen mahdollinen kokeilu vielä tämän hallituskauden aikana on ajatuksena kannatettava ja toivonkin että hallitus ryhtyy työhön näiden kokeilujen aikaansaamiseksi

sitten jos katsomme taas esimerkiksi vaikka saksaa niin saksassa pätkätöiden määrä on kasvanut aukioloaikojen laajentumisien myötä

minä ymmärrän sen että valinnanvapautta käytetään silloin kun haetaan hammaslääkärille aikaa tai mennään fysioterapiaan mutta edustaja lauslahti julistaa täällä että nyt on jatkossa valinnanvapautta myös lastensuojelun lapsille

ainoaa oikeaa talouspolitiikkaa onkin tukea perheitä ja varhaislapsuuden kehitystä

itse asiassa koko tässä paketissa ja keskustelussa olevassa ja tässä aiemmassa kokonaisuudessa ei ole kuin yksi asia jota en voi kannattaa

sitten myöskin täällä jo nousi esille tämä nykylain tarkoitus joka on ollut myös turvata näiden valintamyymälöiden ja kioskien elinmahdollisuudet ja siten mahdollistaa useammalle suomalaiselle kaupan lähipalvelut

sitten täytyy muistaa kun täällä nousivat esille nämä yrittäjät että viime eduskuntahan sai lakiesityksen jossa pyrittiin nyt yrittäjille se yksi päivä viikossa edes turvaamaan vapaapäivänä

työntekijä voi yhteistyössä lapsen kanssa etsiä parasta mahdollista sijoituspaikkaa mutta aikuisen tehtävä on aina kantaa huoli lapsesta

soittaja perusteli toiminnan tärkeyttä monin tavoin

arvoisa puhemies

tämä on yksi sellainen arvovalinta tässä taloudellisessa tilanteessa että voi hyvällä syyllä sanoa hallituksen tekevän inhimillisiä ja kansalaistemme elämää turvaavia päätöksiä pelkän tiukan taloudenpidon sijaan

olemme kuulleet paljon perusteluja harmaan talouden torjunnan tärkeydestä ja yhdyn niihin

mutta ongelmana on ehkä ollut ennemminkin se että sosiaalityöntekijöiden pulan takia sosiaalityöntekijöiden sijaisuuksiin on otettu esimerkiksi sosionomitutkinnon tai jonkun muun alan korkeakoulututkinnon omaavia ja silti monen työnkuva on ollut aivan sama kuin sosiaalityöntekijän työnkuva eli työnkuvia ei ole sopeutettu tämän tutkinnon mukaisesti

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuuksien erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton ja itsenäinen muutoksenhakuelin

haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä kun lähetekeskustelua käydään nostaa esille sellaisen asian johon ehkä entistä tarkemmin tässä yhteydessä voisimme puuttua

nimittäin kun teemme täällä lainsäädäntötyötä tai uudistamme lakeja olisi tärkeää katsoa myös niitä uudistuksia niin sanotusti harmaan talouden silmälasien läpi

arvoisa puhemies

uskon että jokainen kansanedustaja on saanut yhteydenottoja kansalaisilta jotka kokevat oman päätöksensä virheelliseksi ja haluavat saada asiansa kolmannen osapuolen käsittelyyn

esimerkkinä otan kuljetusalan yrittäjiä säätelevän lainsäädännön jossa tällä hetkellä on uudistustyö meneillään

tässä hallituksen esityksessä on kysymys alkoholiveron nostamisesta

käsitykseni mukaan tässä lainsäädännössä on nyt kohtia jotka alan yrittäjien mielestä mahdollistavat harmaata taloutta ja pimeää työtä

tämä on mielestäni jonkunnäköinen ristiriita

tämä lakiesitys on tulossa käsittelyyn syksyn aikana ja toivoisinkin että kun nyt eri valiokunnissa käsittelemme eri lakeja niin katsoisimme niitä lakeja entistä tarkemmin myös tämän harmaan talouden torjunnan näkökulmasta jotta tämä hyvä tavoite toteutuisi kokonaisuudessaankin paremmin

joko sitten sanotaan että sinne ei sovellu kukaan muu kuin sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöalaa opiskeleva tai sitten pitäisi katsoa tätä jossain määrin tarkemmin

siitä asiasta koko tämä sali on varmasti mielissään ja tulevassa päätöksessään ehkäpä jopa yksimielinen

kukkahattutädit ovat valmiita riistämään kokonaan työmieheltä perjantaipullon ilon kun taas kohtuukäyttäjät närkästyvät liiallisesta valtion holhoamisesta kohtuuden raja kun tuntuu jokaisella meistä olevan omanlaisensa

kyllä sinä aikana jo pätevöityy melkoisestikin sosiaalialalle varsinkin kun tässä sijaisuudessa vielä katsotaan että henkilöllä ei ole sosiaalityöntekijälle säädettyä oikeutta päättää esimerkiksi kiireellisistä huostaanotoista

tässä esityksessä ehdotetaan maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymistä mikä merkitsee postilain muuttamista niin että näkövammaisilla olisi oikeus lähettää pistekirjoitusta sisältäviä lähetyksiä ilman postimaksua lukuun ottamatta lentolisämaksua

rajoitusten ja hinnankorotusten tavoitteena on ohjata kulutusta kohtuullisuuteen ja sitä kautta myös ehkäistä alkoholista aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja

mitä te lääkärinä sanotte keliakiaa sairastavalle joka jatkossa sanoo että ei voi noudattaa sellaista ruokavaliota jota lääkäri ohjeistaa

maailman postiliiton yleissopimuksella pyritään parantamaan kansainvälisen postiliikenteen toimivuutta

minä uskon että kaikki sosiaali ja terveysalan ammattilaiset uskovat siihen että mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan ehkäistä sen halvemmaksi hoitojen kustannukset yhteiskunnalle tulevat mutta sen lisäksi se on myös inhimillisesti parempaa hoitoa

kuten liikenne ja viestintävaliokuntakin mietinnössään huomauttaa on tärkeää että sitoutumalla maailman postiliiton yleissopimukseen edistetään samalla myös näkövammaisten asiaa mahdollistamalla heille pistekirjoitusmateriaalin lähettäminen ilman postimaksua

ettekö te usko tähän edustaja keränen

postimaksuttomuuden piiriin kuuluisivat suomessa siis ainoastaan pistekirjat eivät esimerkiksi äänikirjat tai apuvälineet eivätkä näkövammaisten järjestöt voisi postimaksuttomuutta hyödyntää vaikka yleissopimuksessa myös muu materiaali kuuluu postimaksuttomuuden piiriin

vaikka alkoholia tällä tavoin hankitaankin tavallisimmin isoja juhlia varten kertyy samalla kotiin ylimääräisiä olutlaatikoita joita sitten juodaan tasaisesti pois nurkista

vaikka tässä esityksessä on siis tämä suomea koskeva varauma on huolehdittava siitä että haavoittuvassa asemassa olevien näkövammaisten mahdollisuudesta palveluihin pidetään kiinni ja että pistekirjojen postimaksuttomuus edistää näkövammaisten asiaa riittävällä tavalla

kuten valiokuntakin huomauttaa suomessa näkövammaiset saavat kuitenkin ilman postimaksua esimerkiksi äänikirjoja ja äänitteitä näkövammaisten kirjastosta ja näkövammaisten järjestöt saavat myös tukea postimaksuihin raha automaattiyhdistykseltä

asiantuntijoiden mukaan postilähetysten tarkistaminen vaatii paljon työtä ja jos postimaksuttomuus koskisi myös muuta materiaalia kuin pistekirjoja se saattaisi lisätä väärinkäyttöä